toinen asia mihin tarvitaan rahaa on kiinteistökohtainen neuvonta koska se avaa ennakkoluulot väärinkäsitykset ja se estää markkinamiesten rahastukset

rantakangas puheenvuorossaan toi intressivertailun esille joka hänen mielestään on hyvä asia ja mahdollisesti sitten olisi avain uusille hankkeille vanhojen hankkeiden uudelleen esiin nostamiseen kuten esimerkiksi on vuotos mihinkä jo on tämän lain tultua julkiseksi viitattu haluttu sanoa että tällä lailla lähdetään vuotosta rakentamaan

myöskin päästökauppaa tulee laajentaa laivaliikenteen puolelle

sekä lento että laivaliikenne ovat pitkään olleet ilmastoneuvotteluissa mukana on hitaasti edistytty

pulliainen viittasi sikäli että monessa muussakin asiassa maailmalla ollaan siirtymässä tähän per capita ajatteluun

tässä tapauksessa eun päästökauppajärjestelmä on nyt hyvällä asialla kun se on ottamassa lentoliikenteen tähän mukaan

ajatellaanpa vaikkapa hiilidioksidipäästöjä aivan samalla tavalla

ja kööpenhaminassa joulukuussa on mahdollisuus jälleen ottaa lisäaskeleita siihen suuntaan että tällainen päästökauppa laajenisi koko maapallon laajuiseksi

eli summaan siihen että meillä on enemmän tehtävää tässä kuin yleensä on tunnustettu ja mielestäni tässä tarkastusvaliokunta on oikealla asialla

kuitenkin ministeri täällä varmasti tänään vakuuttaa näin toivon ja myös uskon eduskuntaa siitä että valmistelevan ministeriön näkökulmasta tämä ei ole mahdollista

herra puhemies

uuden sosiaalibarometrin mukaan niin työ ja elinkeinotoimistojen asiakkaat kuin niiden työntekijätkin ovat sitä mieltä että palveluita ei kyetä turvaamaan

nyt on siis kysymyksessä hallituksen esitys jonka olemme todenneet hyväksi jossa nimenomaan myös luonnonsuojelurikos on laajentunut ja se on otettu sillä tavalla mukaan rikoslakiin että cites sopimukseen liittyvät ongelmat ovat siinä eli luonnonvaraisten kasvien ja eläinten kauppa suojeltujen eläinten kauppa

arvoisa rouva puhemies

se että tupailloissa puhutaan että nyt on hyvä laki nyt lähdetään vuotosta rakentamaan on kuulijoiden harhauttamista

tästä kärsivät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät jotka kuitenkin työvoimapalvelulain mukaan ovat ensisijaisia kohderyhmiä

toisaalta jo on tullut selville se että keskusta haluaa sellaiset hallitusneuvottelut kokoomuksen kanssa koska kokoomusta jo huudettiin esiin sanomaan käsitystään vuotoksesta

arvoisa puhemies

toteaisin vain tähän sen että toivottavasti kun cites sopimusta käsitellään ympäri maailmaa ei kiinassa synny puheenvuoroja jotka lähtevät siitä että amurintiikeriä ei pidä suojella ja sitten pitkä syyluettelo intiassa ei cites sopimuksen kohdalla käytäisi keskustelua ettei bengalintiikeriä pidä suojella ja vaikkapa brasialassa ei sanota että se on kansalaisten etu ja oikeus mennä amazonakselle ja tappaa syötäväkseen ottaa lajeja omaan käyttöönsä vaikka ne olisivat suojeltuja ja äärimmäisen uhanalaisia kuten esimerkiksi manaatit ovat

kähkönen silloin välihuusi täällä kun näin totesin että puhe oli hyvä

puhe saattaa olla hyvä mutta se on hyvin epätasapainossa jos pääministeri ei mainitse ihmiskunnan suurinta haastetta ja ongelmaa eli ilmastonmuutosta joka väestöräjähdyksen kanssa on ehdottomasti se suurin luonnon monimuotoisuutta uhkaava prosessi tällä planeetalla

kyllä ministeri vapaavuoren suoraselkäisyydelle on syytä nostaa hattua nimenomaan siinä että hän on julkisesti pitänyt pintansa myöskin vaalirahoittajia vastaan

liikemies sukarihan on todennut että hän tuntee myös muita ministereitä hallituksessa mutta ministeri vapaavuoren linja ei ole tässä maakuntakaavan soveltamisessa lainkaan notkunut ja se on erittäin tärkeätä

mutta kuitenkin tämä laki pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön ja jo aikaisemmin annettuihin oikeuden päätöksiin ja siellä on vuotos todettu nimenomaan hankkeeksi joka aiheuttaa huomattavan haitan

budjettikeskustelun ja pääministerin puheenvuoron pitäisi olla yhteenvetävä ja käsitellä nimenomaan tärkeimpiä asioita ja ilmastonmuutos on tällainen

toisaalta kun ed

ukkola viittasi sakn vaalitukeen niin kyllä sakn vaalituki oli kaikkein voimakkainta nimenomaan oikeistopuolueille sen televisiomainoksen tuloksena minkä sak maksoi

se ei paljoakaan tee ja se että sitä on ekologiseksi suitsutettu ja sellaiseksi kuvattu ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tiedustelisin ministerin kantaa siihen periaatteelliseen kysymykseen olisiko eläinsuojelu nimenomaan luonnonvaraisten eläinten suojelu viisaampaa tai tarkoituksenmukaisempaa siirtää ympäristöministeriön hallinnonalalle maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalta

tämä esitys vesilainsäädännöstä istuu suurempaan kokonaisuuteen eli siihen mikä on nimenomaan puitelakina ollut jo eduskunnassa missä katsotaan laajemmin ympäristöä kuin ainoastaan yhden vesistön näkökulmasta

sen takia kun nyt cites sopimusta ja luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua käsitellään on tietysti vähän kummallista että keskustelu kääntyy muualle

tästä on käynnissä aika tavalla keskustelua myös muualla kuin täällä salissa

muun muassa tämän päivän helsingin sanomien paavo raution kirjoitus on hyvä esimerkki tästä

ympäristönsuojelu ei toimi tästä kertovat loka autojen lastien purkamiset suoraan luontoon

viittaan tässä myös niihin ongelmiin mitä meillä on suurpetojen suojelun suhteen

hän kokeneena tarkkailijana toteaa nimenomaan hallituksen ilmastopolitiikan heikkouden ja se on se turve ja turpeen asettaminen poliittiseksi energianlähteeksi niin että sitä ei voida samalla tavalla verottaa kuin muita fossiilisia polttoaineita

meillä on aika vahva salametsästys ja näin ollen pohja hyvän luonnonsuojelun ja biodiversiteetin hoitamisen suhteen on heikko

koko valuma alue on huomioitava ja myöskin edelleenkin valuma alueen jälkeen vesistön jälkeen delta alue se mihinkä joet laskevat niiden laskualueet

elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset niin kutsutut elyt tulevat vastaamaan ympäristökeskusten tehtävistä työ ja elinkeinoministeriön ohjauksessa

oliko viinasella vielä toinenkin kysymys

ympäristöhallinnon lupa ja valvontatehtävät siirretään aluevirastoihin niin kutsuttuihin alluihin joita ohjaa valtiovarainministeriö

tämä tosiasia tekee vääristymän hallituksen politiikkaan ja poistaa energiaverotuksesta sen niin sanotun vihreän etuliitteen eli sen että se olisi vihreä

ympäristökeskukset menettävät siis itsenäisyyttään ja määrä vähenee

orvolle totean että tämä on kylläkin valtioneuvoston kyselytunti mutta haluan todeta että vasemmistoliiton linja puolueena on aivan selkeästi ei ydinvoiman lisärakentamisen kannalta

arvoisa puhemies

siinä on tärkeätä myös luonnon monimuotoisuuden huomioiminen koko valuma alueen luonnon monimuotoisuus ja myöskin se luonnon monimuotoisuus joka on siinä vedenpinnan alapuolella eikä niin että katsomme vain rantaa

arvoisa ympäristöministeri kysynkin

säilyykö ympäristöhallinnon ja ympäristölupamenettelyn riippumattomuus hallinnonuudistuksessa ja pystymmekö säilyttämään edes nykyisen luonnon ja ympäristönsuojelun tason aluehallinnon uudistuksen ja tuottavuusohjelman leikkausten jälkeen

ongelma markkinataloudessa on kuitenkin se että siinä on näitä sisään rakennettuja ongelmia eli tulee aina se uusi kriisi ja sen estäminen lienee todellakin vaikeaa

arvoisa puhemies

täällä on jo todettu se että asianomaisten valiokuntien ja viime kädessä ympäristövaliokunnan pitää selkeästi osoittaa ja sanoa onko tämä lainsäädäntö sellaista joka jatkaisi suomen upottamista veden alle mallia vuotos

ehkä asiaa piristäisi ja tätä keskustelua jos ministeri sinnemäki sanoittaisi uuden työttömän laulun tälle vuosikymmenelle tai vuosisadalle

kun eu on joka tapauksessa ilmastopolitiikassa ollut edelläkävijä globaalisti niin nyt viime aikoina on näyttänyt siltä että ei enää niin oltaisikaan ainakaan joulukuun eurooppa neuvoston yhteenvetojen jälkeen

siinä ei ole hiilidioksidipäästöjä myöskään sen varastointi ei ole ongelmallista ja se että siitä ei tule pienhiukkasia suinkaan niin kuin melkein kaikesta muusta poltosta tulee on keskeinen asia

tämä on valiokunnalle tärkeä tehtävä

talousvaliokunnan mielestä tulisi saada säännöllisin väliajoin nämä tiedot ja niin edelleen

metaani on hyvin puhdas tässä näkökulmassa

vistbacka totesi ettei sitten jälleen aloiteta uutta kierrosta siellä äänestysalueilla ja jälleen nosteta esille näitä asioita

poznanissa jossa oli ilmastokokous suhtauduttiin niihin päätöksiin kohtuullisen kielteisesti ja pettyneesti etenkin kansallisjärjestöjen kannalta

sen lisäksi hyötysuhde maakaasua käytettäessä on aina erinomainen ja nimenomaan silloin kun yhtä aikaa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä

siis tässä on talousvaliokunnan mielipide ja konditionaali

kysyisin ed

mitä mieltä olette onko eu edelleenkin valmis nimenomaan toimimaan niin että kööpenhaminassa päästään todella ratkaisuihin koska taloustaantumia tulee ja menee mutta ilmasto ongelma on suuri pysyvä ja se on meidän kaikkein suurin uhkamme

uusipaavalniemeltä sitä olisiko ollut kuitenkin parempi tulos tässä kaupankäynnissä jos olisitte saanut tämän ponnen muotoon joka merkitsisi että valiokunta edellyttää tätä tahtotilaa mikä tässä nyt on jäänyt ikään kuin mielestäni kohtuullisen heikoksi toiveeksi

hallintouudistuksessa puhutaan strategisesta ohjauksesta

rantakangas totesi että pitää olla sosiaalista kestävyyttä

myös ed

södermanille kiitos siitä että tämä asia on nyt tällaiseen aikaan täällä käsittelyssä jolloinka kansanedustajilla on paremmat mahdollisuudet osallistua

olen samaa mieltä kuin ed

on havaittavissa poliittista harrastusta vähentää ympäristöhallinnon riippumattomuutta sovittamalla sen ylle teollisuuden ja elinkeinoelämän etujen päällystakkia

lopuksi haluan todeta että säätövoimakysymyksenä me emme tarvitse vesivoiman lisärakentamista

mieto siinä että niiden kylttien pitää olla asianmukaisia ja sitten on myöskin niin että ei varmasti olisi haitaksi jos alueen kunta jollakin tavalla voisi tukea tämän informaation toteuttamista sillä tavalla että siellä olisivat myöskin sen tyyppisiä ne ilmoitukset että ne olisivat luettavissa informatiivisina ja mieluummin muita kuin kaatumassa olevia vanhaan pahviin maalattuja sanoja ja numeroita

samoin on hienoa että meillä on molemmat ministerit täällä ministerit brax ja holmlund paikalla

tänään radiossa ilmatieteen laitoksen pääjohtaja taalas totesi että se on suuri yhteiskunnan haitta

lopuksi puhemies

saman suuntaista on hallituksen piirissä aloitteellisuus muuttaa ympäristöministeriö osaksi toiveissa elävää luonnonvarainministeriötä

varmasti talousvaliokunta toivon mukaan tehdessään seuraavaa mietintöä pystyy parempaan analyysiin tässä tilanteessa

nämä säätövoimaongelmat ovat taakse jäänyttä elämää ja ottakaamme mieluummin mallia hollantilaisista jotka yrittävät hankkia maata mereltä eikä niinpäin että suomenmaata upotetaan veden alle

meillä on tietysti vaikeuksia sen suhteen miten paljon mietintö todellakin pystyy linjaamaan eduskunnan tahtoa näissä asioissa kun mietinnöt annetaan aina vanhasta kertomuksesta

kysynkin arvoisa ministeri lehtomäki

totesitte vaalikauden alussa ettei mallia sovelleta tällä vaalikaudella

poliisin asema tuossa peitetoimintatilanteessa todettiin silloin problemaattiseksi ja ongelmalliseksi ja siitä käytiin varsin paljon täällä keskustelua

onko riippumaton ympäristöministeriö mielestänne tarpeellinen myös tämän vaalikauden jälkeen

suomi ei voi sokeasti jatkaa nykyistä ilmastopolitiikan linjaa kun jatkuvasti tulee esiin ykn alaisen ipccn tutkimustulosten vääristelyä ja johdon korruptioepäilyjä

rajattiin tilannetta milloin poliisi voi lähteä sen tyyppiseen peitetoimintaan jolloinka hänestä tulisi osa rikollista toimintaa

kun ed

minkälaisia opettajia jos ensimmäinen opetusministeri joka on kiinnostunut luokkakoosta on terveydenhoidon koulutuksen saanut henkilö kielsi edustaja sai omaa jota on ed

tennilä kiinnitti huomiota siihen että suuret kalliilla rahalla hankitut voisi sanoa maisemamainokset ovat sallittuja ja niihin ei juuri kritiikkiä kiinnitetä niin tämä on epäkohta

sarkomaa

lisäksi kaiken kaikkiaan tämä esitutkinta ja pakkokeinolainsäädäntö sekä sen lisäksi esitys poliisilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi pitää sisällään ikään kuin läpikotaisin läpikattavasti kysymyksen harmaasta taloudesta ja siihen liittyvistä muista nimeltä mainitsemistani osatekijöistä kuten ihmiskaupasta erilaisista salakuljetustoimista

niitä suuria usein koko maisemaan vaikuttavia mainoksia suurien firmojen informaatioita kyllä pitäisi katsoa entistä tarkemmin mikä paikka on sovelias tällaiseen mainontaan millä tavalla se vaikuttaa ympäristöön kaiken kaikkiaan

nyt talous on menossa myös suomessa ongelmiin

valtiovarainministeriö sen todistaa tämän päivän tiedotteella

tämän tyyppiset puheenvuorot eduskunnassa ovat nimenomaan käyttövoimaa sille että me mitätöimme ihmisten mielissä ilmastonmuutoksen tärkeyden sen että meidän ja etenkin politiikan tulee toimia ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta jatkuvasti ja täysin palkein

ministerin usko on vahva

tässä on myös kysymys ratalain muuttamisesta

täällä on muutama kansanedustaja jo kysynyt terveydenhoidon suuntaan

kiinnitän lyhyesti huomiota siihen että kun nyt siirrytään tilanteeseen jossa hallituksen esityksen mukaan voidaan moottorikelkoille antaa lupa ylittää rautatie niin tämän tyyppinen luvan antaminen vaatii todellakin harkintaa ja myöskin merkintöjä ja yleistä tiedottamista jotta onnettomuuksilta vältytään

haluaisin jatkaa sen lisäksi mitä täällä jo kysyttiin nimenomaan terveydenhoidon suhteen

tämän erityisalueen huomioiminen vähintään mietinnössä painotettuna olisi erittäin tärkeä asia

olisi mielenkiintoista tietää mikä nyt kyllä on mahdotonta olisiko ministerin näkökulma erilainen jos meillä olisi nyt edelleenkin ministerinä ministeri sarkomaa ja nykyinen opetusministeri olisi edelleen kansanedustajana koska hallituspuolueiden kansanedustajat täällä ovat suhtautuneet varsin kriittisesti tähän hankkeeseen niin kuin ministerikin on kuullut tämän istunnon aikana

kun maailman valtiot kokoontuvat näihin osapuolikokouksiin viimeksi kööpenhaminassa nyt seuraavaksi meksikon jukatanilla niin tämä epäilys epäilyksen heitot siitä onko nyt ilmastonmuutosta ja mitä ipcc merkitseekään on käyttövoimaa saudi arabian kaltaisille valtioille jotka omista eduistaan lähtien haluavat torjua kaikki kansainväliset sopimukset jotka olisivat sitovia vaikuttavia ja ilmastonmuutosta hidastavia

saarinen on kokenut eivät ole kovin yleisiä että pelätään auttaa ajatellen mahdollisesti siitä tulevia seuraamuksia

vuosittain ilmastokokouksissa tämä asia on tullut ilmi ja esille ja myös nyt kööpenhaminassa tänä vuonna varmasti tämä kysymys tulee jälleen miten pohjoiset rikkaat maat ovat valmiit tukemaan kehittyviä maita ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa

pulliainen käytti jälleen erittäin hyvän puheenvuoron käytännössä tuki sitä kritiikkiä mikä tähän tuottavuusohjelmaan on kohdistunut etenkin opposition puolelta mutta ed

mitä merkitsevät tarttuvat taudit mitkä ovat mahdollisesti erilaiset myrkytystilat joihinka subtrooppisella alueella voi altistua

jätelakia käsiteltäessä ollaan suuren asian ääressä

tämä ajankohta että näin laaja asia tulee aivan valtiopäivien loppuvaiheessa käsittelyyn asettaa tietysti riskin käsittelyn laadulle

siellä on vielä paljon asioita jotka vaativat kehittämistä

pulliainen hallitusrintamasta yhtyy siihen tai tukee juuri tuota näkökulmaa että asia pitäisi avata

jätteen määritelmä on hiukan mennyt eteenpäin eun mittakaavassa mutta siinäkin on vielä parantamista

tässä valiokunnan mietinnössä puhutaan kyllä kenttäsairaalan toiminnasta helikopterievakuoinnista vammautumisesta mutta nimenomaan ehkä noiden trooppisten tautien suhteen miten niihin ollaan varauduttu

sitten se että jos asianomainen pyytää kor vauksia vaatteiden leikkaamisesta ja elvytystilanteessa tapahtuneista avun seurauksista niin se ehkä ei nyt kuitenkaan ole niin suuri häpeä tavallaan

edelleenkin toteaisin sitten tähän lopuksi sen että ei todellakaan tutkimusten mukaan nimenomaan merimetsosta ole uhkaa sellaisille kannoille kuin esimerkiksi kuha lohi taimen jopa iso ahven tämä on tutkittu tieto nimenomaan pesätutkimuksista mitä on tehty alueella missä on merimetsoja vaan lähinnä tällainen lisääntynyt pikkukala joka pohjautuu taas itämeren rehevöitymiseen on tuon linnun ravinto

toinen asia missä meidän pitäisi olla aktiivisempia on globaalin väestöräjähdyksen ongelmien nostaminen kansainvälisessä yhteisössä esille siis euroopan unionissa luonnollisesti mutta nimenomaan ykssa